siellä on todella paljon työttömiä medianomeja ja tällaisia koska ei ole työpaikkoja eikä niitä tule

aivan turhaa on ollut lisätä sinne koulutuspaikkoja sen takia että nyt ihmiset haluavat kouluttaa itsensä medianomeiksi ja sille alalle

on ihan turhaa kouluttaa kun ei ole työtä toimeentuloa

on totta että meillä on työttömiä korkeakoulututkinnon suorittaneita mutta se johtuu siitä että eihän esimerkiksi valtiotieteitten maistereilla ole sitä ammattia mihin he menevät

nyt se nähdään

mutta nuorisobarometrin mielipidetutkimus nuorten asenteista oli kyllä hälyttävä ainakin tulevaisuuden kannalta hälyttävä

nuorten asenteissa ei ollut enää erityisempää halua tehdä töitä

ennemmin otetaan se työttömyyskorvaus vastaan kuin mennään töihin koska ne ovat niitä paskaduuneja joihin nuoret menevät näin he itse ajattelevat

jos saa työttömyyskorvausta niin minun mielestäni pitäisi myös nuoren pystyä tekemään töitä

arvoisa puhemies

minä haluaisin tuolta vasemmalta puolen selkeän tiedon siitä minkä vuoksi rakentaminen ei lähde käyntiin

sen olisi mahdollista lähteä jos hinnat hieman laskisivat

minä kiitän ministeri cronbergiä siitä että hän luettelonomaisesti toi esille sen mitä hallitus on tehnyt

ehkä tämä nyt pitää jotenkin tulikirjaimin kirjoittaa oppositiolle että se ymmärtäisi että paljon on tehty ja edelleen paljon tehdään

olen pahoillani siitä että ministeri cronberg jättää tämän hallituksen jossakin vaiheessa koska hän on todella minun mielestäni onnistunut paljon paremmin kuin aikaisemmat työministerit omassa työssään

heinäluoma oli hallituksessa nuorisotyöttömiäkin oli enemmän

arvoisa puhemies

no silloin pitää kyllä ottaa yksinkertaisesti virkamieslaki ja sen säädökset meille käyttöön eikä tämmöisiä joita voi tulkita miten sattuu

täytyy sitten yksinkertaisesti tehdä samanlainen lainsäädäntö tai sitten samanlainen kuin vaalirahalaissa josta minä en ymmärrä yhtään mitään

se on niin vaikea että sitä ei ymmärrä kukaan muukaan ilman kirjanpitäjää ja talousneuvojaa niin että pystyy toimimaan niin oikein ettei tee rikosta ja virhettä vaalirahoissa jatkossa

ilmeisesti tässä täytyisi olla jonkinlaiset yhteiset tilastot ja tietokone edessä jotta voi tarkistaa puhuuko ed

heinäluoma totta vai palturia koska minä en oikein usko tähän selitykseen minkä te nyt annoitte ihan oikeasti minä en usko

jos teidän työministerinne olisivat todella onnistuneet työssään niin eihän meillä olisi nuorisotyöttömyyttä eikä meillä olisi työttömyyttä vaan kun he eivät ole onnistuneet

ettehän te pääse enää mihinkään

minä sanon aivan tosissani että olen seurannut sen verran tätä työttömyyttä ja työllisyyttä elämäni aikana kirjoittanut siitä ja tutkinut sitä että tuskinpa on niin hyvää työministeriä ollut meillä kuin on tällä hetkellä

arvoisa puhemies

mutta jokainen maa päättää niistä asioista itsekseen omine ehtoineen niin kuin täälläkin päätetään mennäänkö tekemään rauhanturvatoimintaa tai mitä toimintaa ulkomaille

näin se on

me emme ole eun nato neuvostossa

suomi on niistä ulkona kuin lumiukko koska ei ole naton jäsen

minä sanon että näin todella on hurjaa parlamentarismia kun oppositiopuolueen puheenjohtaja televisiossa kannattaa yleislakkoa

sitä minä en olisi uskonut

minä en niin kylmää ja sen kuten aikaisemmin päivällä sanoin niin olen jopa nyt tullut siihen tulokseen että meillä on hurjempi oppositio kuin meillä on ay liike ja kolmikantainen valmistelu

arvoisa puhemies

se on tullut monta kertaa esille

arvoisa puhemies

saarinen teillä ja puolueellanne ollut aikaa tehdä tästä suomesta ihanteellinen huoltoyhteiskunta mutta te epäonnistuitte siinä

siksi on valta vaihtunut ja nyt tehdään sellaista yhteiskuntaa joka kunnioittaa ihmistä tukee työntekoa ja antaa arvon toiselle ja joka ottaa huomioon myös kaikkein köyhimmät

teidän politiikassanne nämä kaikkein köyhimmät eivät koskaan tulleet esille

minä kysyn vaan mikä sen esti

hallitus siirsi veronkevennykset ensi vuodelle koska se osasi ennakoida tilanteen että jotain tapahtuu ei tietenkään osannut ennakoida näin rajua pudotusta mutta kuitenkin sen että jotain tapahtuu

yksi muutos ei kyseistä rajamäki arvoisa puhemies kysytään onko kyseistä lausumaa kaivataan lisää tapa

isosaari

yksityiskohtainen käsittely päättyi ja siitä

ja siinä annettu satayksitoista jää viisi viisi kahdeksan teijan pois kolmekymmentä

tässä kaikessa kiireessä äänestin kahteen kertaan vierustoverini puolestanne pyydä anteeksi annalla vartiopaikalle

ääni yhtään merkintää perustella

käsittelemään osastoja puolesta

esitellään ja kun näiden osasten tulojen ei minä pyydän anteeksi ja osastot menettelytavan mukaisesti hyväksytyt tulot jäävät valtion talousarviossa on siis loppuunkäsitelty

esitellä

koh tai sitten ed

sanna lauslahti ei ole paikalla niin hyvät ja metro mukaisesti se on katsottava hyväksytyksi mietinnön mukaisena

ensimmäinen ehdotus edustaa kuopion ja voimia kysytään köyhyys ja puute

mistä sinä sen poimii

edustaja raija hurri se sitä lausuvan seitsemän osa teollisuuden toimintaedellytyksistä lausuma paes ostoympäristövetoistapastista laulujen satotasot enemmän edun

kakskymmentä työllisyysmäärärahoista kans yks pienituloisten toimeentulo tauski perusväylänpidosta asti kolme yleissivistävä koulusta joka neljäs kehitysavusta taas viisi tilapäisten maksuvaikeuksien paavali tavatuista asumisen turvaamisesta asti kun suarezin tuotannosta kakskytseitsemänaraa tuotannosta pois parissa tuottavuusohjelman keskeyttämisestä pas tylsää veikkauksen voittaja ole

risto saarinen ero voi riittää työtä

puhemiesten esityksen numero kolmekymmentä joukkoon samanaikaisesti on joulutervehdys hallitukselle ylistää räsänen

ensio kauppila kertoi nesteen ehdotuksen numero

yleisperusteluina

on tehty ehdotukset yhdestä

keskustelu päättynyt ja

mietintöön ja edustaja kuopan lausumaehdotus yksi

äänestys päätyy tulokseen ja satakolme kiri kuusikymmentä kaksi poissa kolme neljä mieti

edukseen kaksi mietintöä ja

ja satakuusi ei kuusela yksi tyhjä yksia poissa kolme yksi miki

äänestys päättyy ja satakolme kuusi viisi poissa kolmekymmentäyksi mietin

ehdotuksen seitsemän metriäääristä

hän

ja sataneljä eli kuusikymmentäkuusi pois kasviasemia tavoittanut ehdotus kahdeksan mietintö ja

ja päät tyy ja satakuusi ei kuusikymmentäviisi pois koska se miten

vuorossa erosi yksitoista mietintö ja

mietintö on voittanut j

ja päättyy ja sataseitsemän ei kuuskymmentäkolme poissa koska työksemme

ehdotukseen kolmetoista misituja

päättyi jo asuva kaksikymmentäviisi neljäkymmentäviisi tyhjiä yksi poissa kaksikymmentä kahdeksan miehen tavoita

ehdotukseen neljätoista miljardia

äänestys päättyi jalassa tahi kuusmme kuusi poissa kolme kolme

arvostamani

päät tyy ja satayhdeksän ei kuusikymmentäyksi tyhjä yksi kuiskasi katso mieti

äsittäneelle ehdotus kuusitoista mietintö ja edusti

äänestyksen

ja sataneljäkymmentäneljä ei kaksi kaksi yksi tyhjä poissa kolme kaksi mietintö voittanut f

sitten siirrytään edes pyöräilemään etuuksiin edusseitsemäntoista mietintöön ja

ja sataneljätoista eli viiskytyks tyhyjiä viis poissa kaksikymmentäyhdeksän e

ehdotukseen yhdeksäntoista mietintö ja elstelä

ja sataneljä eli kuusikymmentäkuusi poissa kaksikymmentäyhdeksän mieti

ehdotus kaksikymmentä mietintöjä edustaja

mietintö ja yhdistelemään lausuma

ylväs tämä

ydin ja sen tulos ja sataneljä eli kuusikymmentäkuusi poissa kaksi työkseen miten

pylvästä

äänestys päättyi ja sataneljä eli kuusikymmentäkuusi poissa kaksi ole äänestänyt

puhemies

näkee todellakin tai kuulee että ed

kantola on uusi poliitikko tuore poliitikko uusi demari joka ei ole seurannut demarien vuosikymmenten mittaista ja vuosien saatossa ollutta pitkää linjaa

niin ovat tehneet tähän saakka ne hallitukset joissa sdp on ollut mukana keskustan kanssa ja niin tekee tämäkin

kansa näki muutamissa kansainvälisen arvion muutamista kansainvälisistä arvioinneista tiedetään että suomalainen koulujärjestelmä ei ole pärjännyt hyvin näissä vertailuissa

kantolan ottaa hieman tämä realismi käteen ja katsoa täällä puhutaan mitä puhutaan ja sitten tehdään toisin

ilman uudenlaista panostusta yliopiston opetukseen ja yliopiston toimintamenetelmiin suomi jämähtäisi paikalleen

me tarvitsemme jotta me pääsemme kansalliset taas oli pää tarvitsimme kansainväliselle tasolle todella rajun uudistuksen

ne irrottautuvat valtion orjuudesta valtion tiliviraston asemasta

kävimme torstain kesä anteeksi perijätär kävin torstain puheita hieman läpi ja eipä siellä juuri tästä asiasta erityisempää arvostusta niissä puheissa näkynyt

minä huomautan että meillä suomessa ei ole yhtä ainutta tiedenobelia joka olisi tullut yliopistojen joukosta